kiinteistövero on kaikille suomen kunnille merkittävä tulolähde ja vakiintuneeksi tavaksi on tullut että vero nousee vuosittain

erääksi epäkohdaksi on muodostunut kotikylässäni jyväskylässä se että sotien jälkeen rintamamiesten rakentamat asuintalot tontteineen ovat tulleet melkoiseksi taakaksi nykyomistajille

tästä on aiheutunut että lesket joutuvat usein luopumaan kodeistaan koska pienet eläkkeet eivät riitä vuoden lopulla postin tuoman kiinteistöveron maksuun

myös aluehallintouudistuksen voimaanpanosta esitetään annettavaksi oma lakinsa

okei kiitos herra puhemies

eli kuten sanoin kyse on siis tietojenvaihtoa koskevasta asiasta joka on tärkeätä eri maiden veroviranomaisten välillä ja ennen kaikkea myös tällaisten voi sanoa veroparatiisimaiden viranomaisten ja suomalaisten viranomaisten välillä

hallituksen esitys on mielestäni tältäkin osin hyvä ja kannatettava

arvoisa puhemies

laajemmin on kyse harmaan talouden torjunnasta laajemmin on kyse pyrkimyksestä eri tavoin saattaa verovelvollisiksi myös ne suomalaiset jotka pyrkivät laittomasti veroja välttämään veroparatiisien ja muiden järjestelyjen avulla

valmistelussa vakuututtiin melko nopeasti siitä että ajan hammasta vastaan kestävä ja asiakkaiden alueiden sekä tuottavuuden parantamisen kannalta toimiva aluehallinto on rakennettavissa kahden rooliltaan erilaisen viranomaisen aluehallintovirastojen sekä elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten varaan

arvio on että suomalaisista yrityksistä tällä hetkellä erittäin monet jo ovat astuneet erittäin vahvasti cleantechin mahtaville markkinoille

on hyvin tärkeätä että nykyinen pääministeri kataisen hallitus on ottanut harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan yhdeksi ihan keskeiseksi painopisteekseen koska kaikki ne verot jotka harmaan talouden tekijät ja taloushuijarit onnistuvat välttämään tulevat muiden veronmaksajien maksettavaksi

painopiste verotuksessa on vahvasti siirtynyt niiden kannettavaksi joilla ei ole varaa verosuunnitteluun ja jotka eivät velvoitteitaan pakoon pääse

aluehallinnon kokoaminen mahdollistaa synergiaetujen saamisen niin erilaisten tukipalvelujen järjestämisessä kuin substanssiasioissakin

se luo parhaimmillaan myös henkilöstölle mahdollisuuden monipuolisiin työtehtäviin sekä osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämiseen ja siten uralla etenemiseen saman talon sisällä

tavan kansalainen ei kierrätä sähkölaskua bermudan kautta ja maksaa veroista senkin osan jonka joku muu jättää maksamatta joko laillisesti tai laittomasti

myös sitran panostusta tutkimuksen kehittämisen ja uusien kokeilujen avaajana tällä toimialalla on haluttu tässä tukea ja korostaa sitä että todella monien muiden suomalaisten innovaatiotoimijoiden joukossa myöskin sitra voi tähän menestysalueeseen antaa oman panoksensa

tämän lisäksi jos toimitaan siten että jätetään verot ja muut lakimääräiset suoritukset maksamatta jossakin yritystoiminnassa se merkitsee sietämätöntä kilpailuetua näille talousrikollisille suhteessa rehellisiin yrittäjiin

tavallinen pienituloinen kuluttaja maksaa kuuliaisesti jokaisesta palveluksesta ja ostoksesta korotetun arvonlisäveron jota muuten ensi vuonna ei enää hyvitetä indeksitarkistuksessa millään lailla

edelleen valiokunta korostaa näitten parhaiden käytäntöjen tehokkaampaa levittämistä maassa ja maailmassakin

tällaista ei voida hyväksyä

metsäkeskukset jatkavat itsenäisinä oikeushenkilöinä mutta ne ja siten metsäluonnonvaran hoita minen kytketään toiminnallisesti nykyistä vahvemmin niin uuden valtion aluehallinnon kuin maakunnan liittojenkin yhteyteen

eli kannustan kataisen hallitusta kaikin tavoin toteuttamaan ohjelmassaan olevia tärkeitä pyrkimyksiä harmaan talouden vähentämiseksi

sitrahan toimii tavalla jossa se poimii hyviä hankkeita tai hankkeita joissa se arvioi olevan potentiaalia laajempaan taloudelliseen menestykseen

sanon lopuksi että uskon vakaasti siihen että ne panostukset jotka tälle puolelle taloudellisesti asetetaan saadaan moninkertaisesti takaisin kun työ tuottaa hedelmää

ne mitkä onnistuvat niiden hankkeitten entistä parempi levitys laajempaan tietoisuuteen parempien käytäntöjen eteenpäinvieminen on asia jossa on todettu puutteita ja valiokunta painottaa sitä että nämä parhaat käytännöt pitäisi saada nopeammin taloudellisesti hyödynnetyksi

se vastaa tehtävistä jotka koskevat peruspalveluja sisäistä turvallisuutta sekä erilaisia lupa ja oikeusturva asioita ympäristöluvat mukaan lukien

elinkeino liikenne ja ympäristökeskus puolestaan edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano ja kehittämistehtäviä alueilla

monien syiden summana tämä rooli on tässä viime vuosien aikana vähän vähentynyt ja ohentunut ja valiokunta saamansa selvityksen perusteella toteaa että tässä tämmöinen strategiavalinta on ihan oikein

se vastaisi valtion aluehallinnon tasolla muun muassa yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistämisestä koulutuksesta osaamisesta ja kulttuurista maahanmuutosta maatalouden ja maaseudun asioista liikenneasioista sekä ympäristönsuojelusta ja alueiden käytöstä

arvoisa puhemies

näillä muutamilla sanoilla talousvaliokunnan puolesta haluan todeta että sitra talousvaliokunnan käsityksen mukaan on edelleenkin tärkeä toimija suomalaisessa innovaatiojärjestelmässä ja sen uudet avaukset ovat oikean suuntaisia

arvoisa puhemies

tähän pyritään molemmille viranomaisille vaalikaudeksi valmisteltavalla strategia asiakirjalla ja siihen perustuvalla muulla strategisella ja toiminnallisella ohjauksella

samoin maakuntaohjelmat ja niiden toteuttamissuunnitelmat kytketään aluehallinnon ohjausprosessiin nykyistä vahvemmin varsinkin elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten osalta

tarkastusvaliokunnan näkemyksen mukaan asiat ovat sujuneet hyvin niin myös valtiontalouden tarkastusviraston näkemyksen mukaan mutta laista on löytynyt näissä vaaleissa onneksi teoreettiseksi jäänyt havainto joka kuitenkin täytyy korjata ennen seuraavia tasavallan presidentin vaaleja

nykytilaan verrattuna aluehallinto ja sen ohjaus yksinkertaistuu selvästi kun kuudesta eri aluejaoilla ja ohjauksella toimivasta itsenäisestä viranomaisesta siirrytään kahteen

arvoisa herra puhemies

nimittäin ilmoitusvelvollinen ja sitä myöten myös se keneltä valtiontalouden tarkastusvirastolta on oikeus pyytää tietoja on ehdokkaan asettanut taho pääsääntöisesti puolue

kun aluehallintoa esitetään näin laajasti koottavaksi yhteen on selvää että aluehallintoviranomaisten sisäisessä organisoitumisessa ja ohjauksessa on otettava huomioon myös eri hallinnonalojen ja tehtävien erityispiirteet sekä yhteydet muihin uudistuksiin

tämä tilanne edellyttää tietysti että tehdään uudistuksia joilla tue taan työllisyyttä ja yrittäjyyttä jotta saamme taloutta kasvuun

kuitenkin ja meidän kertomuksesta näkyvällä tavalla monissa kampanjoissa ei kaikissa tukiyhdistyksellä tai tukiyhdistyksillä oli erittäin merkittävä rooli kampanjan vetämisessä sen rahoituksessa ja sen keräämisessä

mutta joka väittää että se riittää joka väittää että me emme tarvitse todellisia valtiontalouden uusia säästöpäätöksiä on väärässä

jos olisi käynyt niin miten tällä kertaa ei onneksi käynyt eikä ollut edes viitteitä siitä että olisi meinannut käydä että nämä tukiyhdistykset eivät olisi halunneet puolueille näitä tietoja antaa ja sitä kautta puolueiden olisi ollut vaikea tarkastusvirastolle antaa näitä tietoja olisimme olleet tilanteessa houston we have a problem

kun näitä säästöpäätöksiä etsitään mielestäni nyt käsittelyssä olevat kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuudet ja kuntoutusasiat ovat yksi kohde johon on katse kiinnitettävä

tarkoitus on että asiakaspalvelussa päästään yhden luukun ajatteluun ja uuden teknologian sähköisen asioinnin sekä yhteispalvelun täysimääräiseen hyödyntämiseen

kaikki todella mielellään hyvin antoivat kaiken tiedon ja näin ollen tällä kertaa asiat menivät hyvin mutta ennen seuraavia presidentinvaaleja tätä lakia on tältä osin tarkistettava

työssä olevien ihmisten kuntouttaminen on tietysti tärkeätä heidän työkykynsä ylläpitämiseksi ja työkykynsä vahvistamiseksi mutta onko se todellakin veronmaksajien asia vai olisiko ehkä työnantajien velvollisuus pitää huolta työssä olevien työntekijöiden työhyvinvoinnista ja osallistua heidän kuntoutukseensa

uskon että olette kaikki samaa mieltä siitä että myös näiden tukiyhdistysten tietojen tarkistamisen ja saantioikeuden täytyy olla osa tätä lainsäädäntöä

maakunnallista kehittämistahtoa ilmaisevien maakuntaohjelmien ja niiden toteuttamissuunnitelmien säädösperusteista vaikuttavuutta lisätään samoin ne kytketään tiiviisti uuden aluehallinnon ohjausprosessiin

arvoisa puhemies

valiokunta on aiemmissakin yhteyksissä kertonut että tarkoituksenamme on ollut että tarkastusvaliokunta on kerinnyt käydä tämän uuden vaalirahoituslain aikana tapahtuneen tarkastuksen kaikkien valtakunnallisten vaalien osalta kertaalleen läpi ja sen jälkeen antaa laajemman raporttinsa siitä minkä ollaan havaittu laissa toimivan hyvin ja mitä mahdollisesti täytyy parantaa

minä luulen että useampi meistä kansanedustajista kun olemme käyneet puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa myös tämmöisissä erilaisissa kuntoutuskeskuksissa on törmännyt itse ainakin olen työikäisiin työkykyisiin ihmisiin jotka ovat ehkä viikonlopun ehkä muutaman päivän tällaisessa työkyvyn vahvistamista koskevassa kuntoutuksessa

tämä patoturvallisuuslaki on myös siinä suhteessa ajankohtainen että ilmeisesti tullaan ottamaan käyttöön vesivoimaloita joittenka käyttö on ollut poissa tai hyvin vähäistä ja silloin joudutaan katsomaan myös että aiemmin rakennetut padot vuosikymmeniä sitten tehdyt ovat siinä kunnossa mitä niitten käyttö tulee edellyttämään jotenka kysymys on hyvin tärkeästä asiasta

onko veronmaksajien asia huolehtia tästä vai olisiko se työnantajan asia

ne koskevat pidemmän aikavälin koulutustarpeiden ennakointia alueellista liikennejärjestelmäsuunnittelua sekä laaja alaisia luonnonvaroja ja ympäristöä koskevia suunnitelmia

myös eräitä tehtäviä siirretään valtion aluehallinnolta maakunnan liittojen kontolle ja ne liittyvät muun muassa rakennerahastoasioihin koulutushankkeiden priorisoimiseen ja yhteispalvelun edistämiseen

vesivoima myöskin pienvoimaloissa edustaa puhdasta energiaa ja toivon että sitä sopivalla tavalla otetaan käyttöön

silloin meillä on käsillä mielestämme ja uskomme näin riittävästi informaatiota kattavamman raportin tuontiin tälle salille ja sen keskustelun käynnistämiseen miltä kaikilta osin lakia on eduskunnan mielestä vielä tarkennettava tahi parannettava ja korjattava

tämä laki on hyvin tarpeellinen

alueiden kehittämislakia ehdotetaan muutettavaksi myös niin että maakunnan liittojen tulisi muodostaa yhteistoiminta alueet ylimaakunnallisia strategisesti merkittäviä asioita varten

olin jäänyt siihen minkä tämä tarkastusvaliokunnan yksimielinen raportti kokonaan kattaa ja luettelossani jäivät vielä mainitsematta eun vakausjärjestelyt ja suomen taloudelliset vastuut

muodollisesti uusien aluehallintoviranomaisten lukumäärästä toimialueista nimistä ja toimipaikoista säädetään valtioneuvoston asetuksella tämän lainsäädännön tultua hyväksytyksi

kysymys on sekä tarkoituksenmukaisen päätöksentekotason arvioinnista että sen tarkastelusta toisiko unionin tason säätely mitään lisäarvoa kansallisiin toimiin nähden

käyn puheessani ensin läpi tämän kattamisvaatimusasian sekä sen jälkeen joitakin eun vakausjärjestelyihin ja suomen vastuisiin liittyviä seikkoja

eduskunta on varsin säästeliäästi käyttänyt sille lissabonin sopimuksen mukaan kuuluvaa oikeutta antaa eu toimielimelle huomautus siitä että ehdotettu unionin lainsäädäntö rikkoo toissijaisuusperiaatetta

sen mukaan talousarvioon otettavien tuloarvioiden on katettava siihen otettavat määrärahat

eduskunnan työjärjestyksen osoittaman tehtävän mukaisesti suuri valiokunta tutkii toissijaisuusperiaatteen noudattamista

suuri valiokunta on ottanut tiukan linjan ja esittänyt täysistunnolle toissijaisuusperiaatteen loukkausta koskevan perustellun lausunnon antamista vain silloin kun sille on ollut selkeät ja kiistattomat perusteet

kaikissa keskuksissa olisi tarvittava määrä palveluja järjestävää henkilöstöä ja johtoryhmätyöskentelyyn osallistuisi kaikkien vastuualueiden edustus

perustuslain kattamissäännös kohdistuu sanamuotonsa mukaisesti vain eduskuntaan kun se päättää valtion talousarviosta

liittyessään jäsenmaa on sitoutunut noudattamaan järjestön perusperiaatteita noudattamaan oikeusvaltioperiaatteita ja kunnioittamaan kansalaisten perusoikeuksia

suuri valiokunta on asettanut kynnyksen tarkoituksellisesti varsin korkealle koska se katsoo että toissijaisuusperiaate voi tärkeissä kysymyksissä turvata pienen jäsenvaltion etua vain selkeästi oikeudellisena ohjeena

aluehallintouudistukselle on asetettu myös kunnianhimoiset tuottavuustavoitteet

tämä on käytännössä merkinnyt sitä että talousarvion tuloarviomomentille merkitty lainantulon määrä on nostettu kokonaan viimeistään varainhoitovuoden lopussa vaikka lainanotto ei olisi ollut tarpeen valtion maksuvalmiuden kannalta

yleiskokous tarkastelee jäsenvelvoitteiden noudattamista perusarvojen toteutumisen kannalta

eduskunnan vaikutusvallan kannalta u asia on tehokkaampi väline kuin tämä toissijaisuusmenettely

jäsenmaiden heterogeenisuus ja erilaisuudet maiden demokratiaperinteissä johtavat usein hyvinkin vilkkaaseen keskusteluun varsinkin viime vuosien aikana

käytännön kokemukset eduskunnan tekemistä kahdesta edellisestä toissijaisuusmuistutuksesta energiatehokkuusdirektiivistä ja monti iista ovat osoittaneet johtopäätöksen oikeaksi

yleiskokous on kertomusvuonna keskustellut muun muassa siitä miten kansainvälinen talouskriisi ja säästötoimenpiteet ja menoleikkaukset ovat vaikuttaneet kansalaisten perusoikeuksien toteutumiseen muun muassa yhdenvertaisuuden periaatteen näkökulmasta

komissio vastasi eduskunnan perusteltuihin lausuntoihin lähes vuoden viiveellä ja varsin yleisellä tasolla ja ylimalkaisin perusteluin

keskustelu viime kesänä esimerkiksi oecdn muuttuvasta roolista globaalin eriarvoisuuden vähentäjänä kannusti talousjärjestöä ottamaan entistäkin rohkeampia askelia kohti kestävän talouden tietä jossa äkkivääriä julkisen sektorin leikkauksia pyritään vähentämään ja pyritään panostamaan rakenteellisiin ja pitkällä aikavälillä hyvinvointia parantaviin toimiin

tätäkin uudistusta on moitittu liian kireästä aikataulusta ja osaltaan tähän vaikuttaa sekin että aluehallintouudistus on jopa laajempi kuin hallitusohjelmaa kirjoitettaessa ajateltiin

edellä esitetystä huolimatta suuri valiokunta on päätynyt esittämään mietinnössään nyt eduskunnalle perustellun lausunnon antamista vaikka valtioneuvoston arvio oli hieman tätä varovaisempi kun asiaa valmisteltiin yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa

perustuslakivaliokunta toteaa meille antamassaan lausunnossa että talousarvion nykyinen soveltamiskäytäntö on valtion kokonaisetu huomioon ottaen epätarkoituksenmukainen koska voitaisiin selviytyä valtion menoista vähemmälläkin lainanotolla ja siten muun muassa säästää lainanotosta aiheutuvia korkomenoja

ensi vuoden alussa on määrä tulla voimaan myös muita tähän kokonaisuuteen liittyviä uudistuksia kuten uuden väyläviraston perustaminen liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalle sekä poliisin hallinnonuudistuksen toinen vaihe jota koskeva hallituksen esitys on myös tänään lähetekeskustelussa

suomen delegaation jäsen anne mari virolainen toimi viime vuonna maahanmuutto ja pakolaiskomitean puheenjohtajana ja sai laajaa kiitosta raportista joka käsitteli kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden maahanmuuttajien oikeuksien valvonnan toteutumista palauttamisen aikana

perustuslakivaliokunnan lausunto valtion talousarvion kat tamisvaatimuksen tulkinnasta selkeyttää ja samalla muuttaa olennaisella tavalla talousarvion toimeenpanossa olevaa tulkintaa

vaikka aluehallintouudistus toivottavasti tulee eduskuntakäsittelyn jälkeen voimaan suunnitellussa aikataulussa ei se tarkoita että maailma olisi tältäkään osin silloin vielä valmis

perustellun lausunnon antamisella eduskunta osoittaa että se pitää kysymystä asianmukaisesta ja tarkoituksenmukaisesta säädöstasosta tässä asiassa tärkeänä ja seikkana jota on arvioitava läpi direktiivin valmisteluprosessin

valtion kassahallinnassa voidaan luopua menettelystä jossa talousarvioon merkitty lainanoton tuloarvio toteutetaan vaikka lainanotolle ei ole tarvetta maksuvalmiuden kannalta

valmistelussa on ollut venäjän delegaatioon kuuluvan olga borzovan raportti jossa britannian romanian ja suomen lastensuojelu on otettu tarkasteluun ja se tulee olemaan myöskin ensi viikon yleiskokouksessa keskustelussa

mietinnössään valiokunta arvioi toissijaisuusperiaatetta rikotun monesta syystä

ihmiset alueilla valtion aluehallintoviranomaisissa maakunnan liitoissa ministeriöissä sekä sidosryhmien piirissä ratkaisevat millainen tästä uudistuksesta lopulta tulee

kuluvan vuoden viimeisenä päivänä ei ole enää syytä ottaa näitä merkittäviä tarpeettomia kuluja valtiolle

uskon että uusiin mahdollisuuksiin tartutaan

eduskunnan näkökulmasta keskeisin peruste toissijaisuusperiaatteen loukkaukselle on direktiiviehdotuksen liian pitkälle menevät vaikutukset kansallisessa sekä alueellisessa ja paikallisessa toimivallassa oleviin kaavoituskysymyksiin

vaikka tällä hetkellä syyrian tilanne on mediassa jäänyt ukraina uutisten varjoon on euroopan neuvoston jatkettava aktiivisuuttaan syyrian ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta

sitten eun vakausjärjestelyistä ja suomelle koituvista taloudellisista vastuista joihin eilen myös valtiovarainvaliokunta otti hienosti kantaa